mitä kilpailu pahimmillaan voi tarkoittaa maassa joka on huomattavasti pienempi kuin suomi ja huomattavasti tiheämmin asuttu kuin suomi isossa britanniassa

samaan aikaan tämä ideologia jota te nyt ajatte täysin vapaa valinnaisuus on suurimmissa kaupungeissa johtanut koulujen eriytymiseen

kilpailuttaminen on johtanut siihen että junalippujen hinnat ovat nousseet kalusto on heikkoa junat ovat täpötäynnä junat ovat vielä pahemmin myöhässä kuin suomessa sekin on mahdollista ja julkista tukea on jouduttu kasvattamaan näille yrityksille jotka tekevät samaan aikaan isoa voittoa

alueakatemiat ajatus siitä että ympäri suomea on alueellisesti akatemioita joissa pystytään tukemaan huipulle nousevia tai juuri huipulle murtautuneita nuoria urheilijoita sitä tulemme tukemaan

se on tosiasia että tässä tiedonannossa sivuutettiin käytännössä kokonaan sosiaalinen oikeudenmukaisuus sekä suomen osalta että myös maailmanlaajuisesti

arvoisa rouva puhemies

kun katsoo niitä huolella tehtyjä tutkimuksia helsingissä esimerkiksi siitä mitkä ovat perusteet hakeutua muuhun kuin omaan lähikouluun niin tärkeimmäksi syyksi nousee maine

jos todella kaikkein köyhimpien lapsiperheiden asemaa halutaan korjata tämä olisi ensimmäinen asia joka pitäisi tehdä ja tässä toivoisi rehellisyyttä ed

esimerkiksi senaatti kiinteistöillä on helsingin keskustassa kiinteistöjä joista voitaisiin hyvin luopua saada asuntorakentamista keskustaan ja sitä kautta tuloja

minusta on tärkeää että nostetaan esille se että jos meillä ei ole todella rohkeita tavoitteita leikata kasvihuonekaasupäästöjä sen hintana on erityisesti kehitysmaissa lisääntyvä nälkä lisääntyvä kurjuus tätä kautta hallitsematon kansainvaellus kansojen liikkuminen

mutta laajasti jos odotetaan miljoonia ja miljoonia euroja lisää huippu urheiluun niin sitä ei ole mahdollista löytää budjetin puitteissa

kysymys ei ole siitä onko koulu laadukas meillä kaikki peruskoulut ovat laadukkaita vaan osa vanhemmista ajattelee ja kuvittelee että heidän sosiaalinen vastuunsa on hakea jotain muuta parempaa kuin se oma lähikoulu ja hakea ei koulun tason vuoksi vaan maineen vuoksi

esimerkiksi meidän voimakkaasti ennen vaaleja ajamamme ja edelleen kannattamamme elvytys siinä että me laitamme meidän raiteita ja teitä kuntoon on hyvä asia mutta minun kysymykseni kuuluu

arvoisa puhemies

tiedetään myös että esimerkiksi terrorismin siemen on nimenomaan kurjuudessa ja nälässä ja sen vuoksi myös tältä puolelta meidän pitää nähdä vahvan ja uskaliaan ilmastopolitiikan olevan koko ihmiskunnan kannalta keskeistä

kaikille yhtäläinen ja yhtenäinen peruskoulu

olen aina suuresti arvostanut edustaja puumalaa sivistyspoliitikkona ja erityisen hyvää yhteistyötä teimme silloin kun teimme yhdessä välikysymystä koulutusleikkauksista viime kaudella joiden päälle nyt ollaan laittamassa vielä tuplaleikkaukset

tulevaisuuden kannalta ratkaisevaa on se että me saamme lopulta tämän järjestelmän finanssimarkkinoiden pelin kuriin

etsivään nuorisotyöhön ja työpajatoimintaan panostaminen on juuri sitä parasta työtä jolla huolehditaan että yksikään nuori ei putoa

siihen tarvitaan rahamarkkinaveroa siihen tarvitaan tiukempaa sääntelyä siihen tarvitaan esimerkiksi pankkiveroa joka voidaan toteuttaa myös niin että se on riskisidonnaista niin että sitä eivät tavalliset talletustilejään käyttävät mummot maksa vaan se menee nimenomaan riskien kautta

nyt pääministeri sipilä teillä on ollut hyviä puheenvuoroja kuunnelkaa edustaja kääriäistä älkää päästäkö ministeri stubbia sen ruiskukansinisen kynän kanssa mukaan puhemies antoi puheenvuoron seuraavalle puhujalle

me emme pärjää sillä että me heikennämme meidän koulutustasoa vaan sillä että meillä on korkeasti koulutetut ihmiset jotka pystyvät tekemään innovaatioita tuotekehittelyä sellaisia tuotteita jotka myydään

minusta on hienoa että se mitä kymmenen vuotta sitten kansalaisjärjestöt ja minä niissä mukana ajoivat esimerkiksi näissä esityspapereissa transaktiovero on nyt tänä päivänä ihan vakavasti otettavana ratkaisuna

ja pahoin pelkään että jos me lähdemme sille linjalle kuten suuret eurooppalaiset maat tekevät että pidetään perustutkintotasona kandintutkinto niin me menetämme nimenomaan ne kilpailuvaltit joilla me olemme nousseet kansakuntana

minusta nyt tuntuu että edustaja vikman ei kuunnellut edes alusta vähän mitä minä sanoin

siitä pitää olla ylpeä

kaikki puolueet jokaisen puolueen puheenjohtaja olivat sitä mieltä että voi olla perusteltuja syitä joita ovat painotukset

mutta ongelma on se että meillä peruskoulut eriytyvät sosioekonomisen taustan vuoksi ja syyt minkä vuoksi hakeudutaan toisiin kouluihin oaj itse käytti käsitettä koulushoppailu eivät johdu painotuksista vaan siitä että on luotu sellaiset koulumarkkinat sellainen ajattelu että pitäisi hakea etsiä joku parempi koulu kuin se oma lähikoulu

ja tutkimusten mukaan tärkein syy miksi hakeudutaan johonkin muuhun kuin omaan lähikouluun peruskoulussa on koulun maine ja maine on täysin kryptinen seikka

meidän pitää huolehtia nimenomaan siitä että meillä on hyvin erilaisista taustoista tavallisia erilaisia suomalaisten perheiden lapsia samassa koululuokassa opiskelemassa samoja aineita

ensin ed

nyt kun täällä puhutaan että maksuttomuus on sellainen prinsiippi johon ei aiota puuttua ikinä eikä kenelläkään se ole mielessäkään niin lukiolaiset ympäri suomea joutuivat marssimaan ulos ja protestoimaan sitä vastaan

louhinta aiheuttaa ympäristöongelmia ja esimerkiksi itä uralilla majakissa josta todennäköisesti fennovoima uraaninsa tuo voidaan nähdä mitä ongelmia se aiheuttaa ihmisille

nylanderille

tässä saadaan kyllä aikamoinen ikiliikkuja aikaan sillä että lähes jokaisessa kokoomuksen suunnalta tulevassa puheenvuorossa keksitään uusi väite mitä oppositio on kulloinkin esittänyt

ydinvoimaan liittyy aina onnettomuusriski

nyt uusin väite oli se ed

viimeisenä fukushima on osoitus siitä että ydinvoimaan liittyy onnettomuusriski

ja ennen muuta vieläkään ei ole ratkaisua säteilevälle jätteelle jonka jätämme kymmeniksituhansiksi vuosiksi tuleville sukupolville

hän ei ilmeisesti ole sivistysyliopiston kannalla ja ministeriö

vastaus kun

silloin ministeri katainen varmaan voitte nyt myöhemmin myöntää sen sanoitte että tämä kriisi ohittaa suomen että ei tarvitse hätiköidä

yleisellä tasolla nämä ovat syitä miksi vastustamme ydinvoimaa mutta fennovoiman hanke on erityisen heikko hanke tavallistakin huonompi hanke

tämän hankkeen takaa on yksi kerrallaan yksityisiä yrityksiä poistunut ja tätä on korvattu toisaalta venäjän valtion omistamalla yhtiöllä mutta ennen muuta mikä meidän näkökulmasta on suuri kysymys kunnallisten sähköyhtiöiden kautta

on tämä aika kummallista keskustelua

arviolta maailman kaikkien aikojen kallein rakennus

kyllä nämä investoinnit kannattaisi laittaa kotimaisiin uusiutuviin energiamuotoihin sitä kautta luoda työtä kotimaassa

tämä tarkoittaa sitä että veronmaksajat siis maksavat viulut jos tämä hanke epäonnistuu ja ne eivät ole aivan pienet viulut

mutta arvoisa puhemies työtä pitää luoda tässä hetkessä

toisaalta valtionyhtiö finnair palkkadumppauksella laittaa suomalaisia työntekijöitä pihalle ja ottaa tilalle pienillä palkoilla ja toisaalta tarvitaan itsensä työllistäjille ja pienille yrittäjille työtä

jos katsoo niitä työllisyysvaikutuksia joita ydinvoima tuo se tuo kiistämättä rakentamisaikana työllisyysvaikutuksia rakentamisessa

olen vieraillut olkiluodon työmaalla pyrin tapaamaan myös suomalaisia rakennustyöläisiä mutta siitä huolimatta että siellä oli satoja ellei tuhansia ihmisiä töissä samaan aikaan yhtään ei sillä hetkellä löytynyt

ja jos vertaillaan ydinvoimalaa ja siihen käytettäviä pääomia toisaalta siihen että nämä käytettäisiin uusiutuviin kotimaisiin niin tuotannosta tulisi jo huomattavasti enemmän työtä ja aluetaloudellinen merkitys olisi huomattavasti suurempi

tästä on varmasti osoituksena se että yksityinen raha pakenee tämän hankkeen takaa

itse asiassa ministeri vapaavuori ei pystynyt vastaamaan hiljeni tästä kysymyksestä koska se vain on valitettava fakta

me puolustamme duunareita olivat he sitten palvelualoilla tehtailla rakennuksilla kaikkia pienipalkkaisia keskipalkkaisia tavallisia työntekijöitä

mikä on sitten samaan aikaan hallituksen vastapaino verotuksen kautta

tällä tuloerot tulevat kasvamaan ja itse asiassa kaikkein suurituloisimmat hyötyvät kaikkein eniten tästä esimerkiksi kansanedustajat samaan aikaan kun pienituloiset eivät hyödy tästä veropuolesta

tampereen yliopiston kansantaloustieteen professori matti tuomala totesikin että suomen verojärjestelmässä varakkaat listaamattomien yhtiöiden omistajat pystyvät minimoimaan verorasitteen näyttämällä verottajalle tulonsa pääomatuloina

näitä tarvitaan niiden työllistävän vaikutuksen vuoksi mutta ennen muuta myös sen vuoksi että meillä on mahdollisuudet cleantech alalla maailmanlaajuisesti luoda vientituotteita luoda työllisyyttä nimenomaan vientiteollisuuden duunareille

arvoisa puhemies

tähän ei puututa lainkaan eli siihen ei puututa miten kaikkein suurituloisimmat minimoivat verorasitteensa mutta samaan aikaan isketään työntekijöihin sekä työttömyyskorvauksen ja palkkojen alentamisen kautta että toisaalta antamalla isoimmat veronalennukset myös palkkoja saaville sinne ylimpiin tuloluokkiin

painotan nyt että alueellisten taidetoimikuntien määrää ei olla vähentämässä vaikka se tuli useissa puheenvuoroissa huolenaiheena esiin

kun yhdistää nämä kaikki asiat jotka tässä toin esille ydinvoiman ylipäätänsä ongelmia fennovoiman erityisiä taloudellisia ongelmia ja sitä että me haluamme työllisyyttä tässä vaikeassa työllisyystilanteessa niin voi todeta että yhteiskunnallinen kokonaisetu ei täyty

ymmärrän että ministeri viitasella jolle on annettu valtiovarainministerin ja pääministerin toimesta tehtäväksi tällaisen lain aikaan saattaminen ei kovin helppoa ole

ruuan arvonlisäveron alentaminen tarkoittaa sitä että pienituloiset hyötyvät suhteessa siitä enemmän he käyttävät suuremman osan tuloistaan ruokaan ja tämän vuoksi se on oikeudenmukaista

kyllä olin rivien välistä lukevinani että ei taida ministerikään tätä kovin hyvänä lakiesityksenä pitää joten kyllä sanoisin että eduskunnan nyt kannattaa kovin tarkkaan miettiä kannattaako säätää muutaman miljoonan euron takia jotka tässä säästetään todella lakia joka vaikuttaa siltä että ministeri itsekään ei sitä kovin hyvänä pidä vai pidetäänkö huolta nyt siitä mahdollisuudesta että voidaan jatkossakin opiskella myös toinen tutkinto

pienituloiset maksavat suhteessa tuloistaan enemmän arvonlisäveroa eli te korotatte pienituloisten verotusta ette leikkaa sitä niin kuin väititte ministeri katainen

uskoisin että salissa läsnä olevat kansanedustajat voivat yhtenäisesti liittyä tähän arvioon

kyllä tämä lähtökohta on pikemminkin ollut taiteen autonomian lisääminen sen päätöksenteon vieminen matalammalle tasolle

nyt ajatuksena on että taideneuvoston nimittää ministeri ja taideneuvosto itse eli taiteilijat itse nimittävät taidetoimikunnat valtion taidetoimikunnat ja alueelliset taidetoimikunnat eli päinvastoin tässä ei ole ajatuksena keskittää esimerkiksi valtioneuvostolle tai kenellekään muulle vaan viedä lähemmäksi taidekenttää entisestään päätöksenteko

sasi minusta toi erikoisen näkemyksen demokratian kannalta että oppositio ei saisi tuoda omaa vaihtoehtoaan budjettikeskustelussa esiin ja sotkea tilannetta

se on minusta erikoista demokratiakäsitystä

ministeri katainen sanoitte että täällä monet sotkevat asioita ja kyllä minä myönnän sen että täällä tuntuu vähän ryhmällä kuin ryhmällä erityyppisiä puheenvuoroja olevan myös teidän puheenvuoroissanne

yhtä aikaa te puhutte siitä miten pitää vahvistaa veropohjaa miten pitää pitää huolta valtiontaloudesta ja samaan aikaan te olette sitä mieltä että kaikkein isotuloisimpien verotusta ei saa kiristää tällä vaalikaudella vaan alentaa ei saa edes seuraavalla

ongelma on ollut se että nyt näiden valtion taidetoimikuntien kohdalla kun taidekenttä muuttuu nousee uusia taidelajeja joiden on vaikea löytää vanhassa taidetoimikuntakentässä ehkä paikkaansa

tehän täällä vaaditte sitä että kädet sidotaan sen osalta että isotuloisten veroja ei saa kiristää edes tulevalla vaalikaudella mutta samaan aikaan pienituloisten verotus kiristyy kuntaveron kautta

tällä pyritään vastaamaan siihen että järjestelmä on joustava ja myös siihen että niiden määrää ei tulla laskemaan niin kuin siinä edellisellä vaalikaudella oli automaattinen lasku niiden määrässä

edustaja naucler kysyi tästä kun taiteen edistämisen rinnalle on tullut myös kulttuurin edistäminen näihin tehtäviin

mutta ajatuksena on se että siellä missä menee taiteen ja kulttuurin raja voidaan myös tarvittavissa määrin kulttuuria edistää mutta ennen muuta tässä tehtävä on vertaisarvioinnin kautta tukea taiteilijoita edistää taidetta

edustaja timo korhonen edustaja viitamies ja edustaja turunen ovat kysyneet näiden alueellisten toimipisteiden määrästä

arvoisa puhemies

me pyysimme tätä nimenomaan sitä varten että avoimesti eduskunta saisi käsityksen mikä on taiteen keskustoimikunnan käsitys siitä

windfall veroa ajoi jo edellisessä hallituksessa ministeri mauri pekkarinen ja kataisen hallituksen ohjelmassa windfall vero päätettiin ottaa käyttöön

windfall veron ajatuksena on se että verotuloja kerätään vanhojen ydinvoimaloiden ja vanhojen vesivoimaloiden omistajilta jotka ovat saaneet tästä nyt käytössä olevasta päästökaupasta ansiotonta arvonnousua

esimerkiksi itse sitä karttaa joka ei ole ministerin kartta enkä ole ottanut siihen kantaa ihmettelin kun edustaja timo korhonen ihmetteli joensuun ja kainuun ja pohjois karjalan yhdistämistä kun tiedän hyvin että pohjois pohjanmaalle oulun suuntaan enemmän ollaan suuntautuneita

eli päästökaupan ajatus on se että kun panostaa puhtaisiin energiamuotoihin hiilidioksidipäästöjen näkökulmasta ja kasvihuonekaasupäästöjen näkökulmasta niin silloin siitä saa hyötyä

mutta nämä omistajat ovat tehneet sijoituksensa jo kauan sitten ja tehneet mahdolliset voittonsa jo kauan sitten ja on kohtuullista että nämä tuulen tuomat voitot kerätään osittain verotuloina pois

mutta minä näkisin että tässäkin tämä taiteen autonomian vahvistaminen on hyvä asia ja sitten se että miettii tarkkaan mitkä ovat niitä alueita että se on semmoinen hahmotelma joka on tullut taiteen keskustoimikunnalta johon me ministeriönä emme ole ottaneet kantaa

arvoisa puhemies

mutta suoraan jos tämä lakiesitys tällaisenaan hyväksytään niin silloin eduskunta tai ministeriö tai ministeri ei määritä a näiden alueellisten toimipisteiden määrää eikä b sijaintipaikkaa vaan se on tämä taiteen edistämiskeskus virastona

tähän windfall veroon liittyy tiettyä ongelmatiikkaa liittyen siihen hyväksyykö eu tämän veromuodon mutta tärkeää on ottaa se käyttöön tärkeää on viedä sitä eteenpäin ja sitä kautta avata mahdollisuus siihen että keräämme paljon kaivattuja verotuloja nimenomaan näiltä omistajilta

pitää muistaa että nämä alueelliset taidetoimikunnat tulevat joka tapauksessa säilymään ja näiden aluetoimipisteiden tehtävänä on siis tukea vain sitä kun siellä tehdään esimerkiksi vertaisarviointia valmistella niitä päätöksiä viranomaistyönä

mutta tässä arvoisa puhemies toivon että vastasin ainakin suurimpaan osaan niistä kysymyksistä joita keskustelussa esitettiin